näin perussuomalaiset saivat valtavan vaalivoiton ja tämän mukaan me tänäkin päivänä esiinnymme täällä ja me emme enää en usko että huomenna kun äänestetään portugali paketista

me emme ole kääntäneet missään paikassa takkia niin kuin nyt on tehty vasemmalta oikealle katsottuna

mutta arvoisa puhemies suomessa tehdään nyt todella historiaa historiaa jonka tulevat sukupolvet tulevat muistamaan

se on yksi viidesosa budjetistamme

toimitusministeriö ja uusi kaavailtu hallitus suhtautuvat tähän asiaan kuin yökerhon pikkutunneilla kännykkävippiä näpyttelevä humalainen

pikavippi on maksettava ja samoin lankeavat takuut takaajille kun velallinen ei maksakaan velvoitettaan kuten on kauniisti luvannut

takuun antaminen on aina sama kuin velan ottaminen eikä se ole todellakaan mikään hyvä bisnes kuten toimitusministeristö pääministeri kiviniemi ja edustaja kimmo sasi yrittivät tässä salissa vakuuttaa aikanaan

sen kai pitäisi olla kaikille selvää

kreikkahan ei olisi tarvinnut lainkaan muiden euromaiden takuita tai lainoja

kreikka olisi pystynyt maksamaan velkansa mikäli olisi toimittu niin kuin normaalisti velallisen kohdalla toimitaan eli realisoitu omaisuutta ja käytetty sitä velanmaksuohjelman vakuutena

velkaantuminen on myöskin tapahtunut kreikan kohdalla valehtelulla ja tilastoja vääristelemällä ei siis minkään luonnonkatastrofin aiheuttamana

koskaan ei näin nopeasti ole unohdettu vaalilupauksia

sdp keskusta ja vasemmistoliitto vakuuttivat etteivät tule hyväksymään yhtään lisätakuita lainoja tai tukia ilman sijoittajavastuita

sdp mainosti laittavansa sijoittajat vastuuseen pankkiverolla

niin kuin koko suomessa omassa maakunnassani pirkanmaalla myös työttömyys on kasvanut

mikä myös surkeata työttömyyden kesto on pidentynyt ja korkeasti koulutetut ovat tulleet työttömyyden piiriin ennen kaikkea luonnontieteitten ja tekniikan alalla

nämä maksut jotka edustaja urpilainen on maininnut eivät ole progressiivisia vaan tasaveron omaisia maksuja

kyllä työministeriössä on yritetty tehdä näitä palkkatukia erilaista sanssi korttia ja sitten myös yritetään nyt että kela ja kunnat te toimistot ottaisivat nämä pitkäaikaistyöttömät oikein käsittelyyn

kannatan timo soinin perusteltua esitystä

yrittäjäksi ei vain niin lähdetä vaan yrittäjillä pitää olla visio mitä tuotetta tuotetaan jotta olisi kilpailukykyä ja vientimahdollisuudet olisivat hyvät

näin se vain on valitettavasti

arvoisa puhemies

olemme kaikki jotenkin syypäitä jos haluamme tunnustaa totuuden ja senpä takia hallituksen toimesta pyritään kustannuskilpailukykyä vahvistamaan muun muassa viidellä toimenpideohjelmalla

pääministerin mukaan toukokuussa on käyty neuvotteluja mutta yhteiskuntasopimusta ei ole vielä syntynyt ja neuvottelut jatkuvat edelleen työmarkkinaosapuolten kesken

on ensiarvoisen tärkeää että yritykset pysyvät kannattavina suomessa eikä uusia irtisanomisia tarvitsisi tehdä

eun alueella työttömyys kasvaa nopeimmin suomessa

miksi

meillä on yritysten kustannustaso verraten kovin korkea

kun kokoaikaisessa työssä olevan palkansaajan työaikaa pidennetään ilman lisärahaa yritysten kustannustaso laskee ja kilpailukyky paranee

vientisektori hyötyy myös epäsuorasti sillä kustannukset alenevat myös sen ostamissa välituotteissa ja oman toiminnan tarvitsemissa palveluissa

eli kysynkin

jokainen autonkuljettaja maksaa yhtä paljon autoveroja polttoaineveroja ja kaiken maailman veroja on sitten kysymyksessä harvaan asutun maaseudun kuntalainen tai kaupungissa oleva

hallituksen on uskallettava tehdä kipeitäkin ratkaisuja jotta pitkällä tähtäimellä saadaan talous edes jonkinlaiseen kasvuun

maaseudullakin on teollisuutta yritystoimintaa ja kyllä sielläkin pitäisi liikenteen sujua ja teiden olla kohtalaisessa kunnossa

terveyspalvelut ja mahdollisuus uudelleen työllistymistä edistävään valmennukseen ovat keinoja joilla irtisanottu pyritään työllistämään mahdollisimman nopeasti

mistä löytyvät tuotteet jotka menevät kaupan myös maan rajojen ulkopuolelle

on hyvä että löytyi ratkaisu joka korvaa sunnuntailisien leikkaukset ei pelkästään kätilöiden vaan kaikkien muidenkin pienituloisten muun muassa hoitoalan ja palvelualojen sekä kausiluonteista sunnuntaityötä tekevien vuoksi

arvoisa puhemies

vain yhteistyöllä ja jostain luopumalla vuosien kuluessa saamme ehkä nauttia paremmasta suomesta jolloin voimme puhua hyvinvointivaltiosta nimeltä suomi

arvoisa puhemies

välikysymyksen tarkoituksena on aina että oppositio esittää hallitukselle kysymyksiä ja hallitus vastailee näihin mutta tänä päivänä emme ole saaneet vastauksia tärkeisiin kysymyksiin esimerkiksi siihen milloinka tulee tämä sote uudistus kokonaan tänne meille esitettäväksi tuleeko se ennen kunnallisvaaleja

tätäkin useat asiantuntijat pitävät korkeana

ja täällä oli monta muuta kysymystä myös se minkälaista tietoa on saatu näistä suurkuntaliitoksen vaikutuksista sekä rahallisista että vaikutuksista ihmisten arkeen

leikkaukset kunnilta johtavat siihen että kuntien on kerättävä erilaisina veroina puuttuva osuus asukkailtaan ja tasaverotus kiristyy myös sitä kautta

nyt kuntaministeri hakee perälautaa kuntien yhdistämishankkeelleen kiristämällä kuntataloutta

hallitus perustelee kuntauudistusta valtiontalouden säästötavoitteilla

arvoisa puhemies

mutta vielä energiapolitiikasta

energian saatavuuden turvaaminen energian kilpailukykyinen hinta ja eussa yhteisesti asetettujen energia ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen kuuluvat viralliseen energiapolitiikkaan

arvostettu kunnallisalan professori meklin on sanonut että hyötyä synnyttää vain organisaation suuruus ei kunnan suuruus eli kuntien välisen yhteistyön esteitä poistamalla saavutetaan yhtäläisiä etuja

mutta energiapoliittisessa linjauksessa ei painoteta kotimaisuusasteen nostamista joka vaikuttaa suoraan energian ostoon ulkomailta joka vuosi

kuntarakenneselvittelyssä on paneuduttu vain rajapyykkien siirtelyyn eikä minkäänlaista selvitystä saavutettavista hyödyistä tai haitoista ole tehty

nyt aikuiskoulutettavien määrä putoaa kolmasosalla ja starttirahan saajien määrä vastaavasti puoleen

energiapolitiikassa tulee siirtyä kansantalouden kokonaisvaltaiseen seurantaan ja otettava huomioon että näin saadaan vaihtotase korjattua työllistämistä ja myös verotuloja

monen maakunnan toiveenahan on ollut tämä tamperevaasa valtatien tekeminen ja joskus se oli jo hyvin lähellä koria mutta miltä näyttää tällä hetkellä

valtiosihteeri santamäki vuoren mukaan sdp ei hyväksy pakkoliitoksia muuten kuin kriisikuntatilanteessa

mitä mieltä olette eikö pitäisi ruveta sanoista tekoihin

myös on tämä porihaapamäki rata se avaisi uuden yhteyden länsirannikolta venäjälle

korkeamman arvonlisäveron palauttaminen muutamille palvelualoille tulee vaikuttamaan pienten yritysten työllisyyteen

todellisuudessa esimerkiksi helsingin ja tampereen hallintokulut ovat suhteellisesti huomattavasti suuremmat kuin pienemmissä naapurikunnissa

puuttumatta näihin alempiasteisiin teihin yhtenä on sitten ollut kanssa pohjois pirkanmaalla tämä parkanon puuterminaalin rakentaminen

ensi vuodelle eläkejärjestelmää ollaan yhtenäistämässä

korjaus järjestelmään on lähinnä kosmeettinen sillä vieläkään luvattua takuueläkettä ei makseta kaikille eläkeläisille

korjaus ei muuta esimerkiksi pienviljelijöiden kotia hoitaneiden äitien ja vastaavien henkilöiden eläkkeitä jotka eivät ole olleet työttömiä

kun rakennelakisuunnitelma etenee tulisi hallituksen löytää ratkaisuja moniin avoinna oleviin kysymyksiin

miten toimii kuntademokratia ja miten lähidemokratia

kunnista riippumaton omaishoitajille maksettava tasapuolinen ja riittävä tuki olisi kaikille osapuolille taloudellisin ja inhimillisin vaihtoehto

hatusta vetäen

arvoisa puhemies

kuntauudistuksen tarvetta hallitus perustelee myös lähipalveluiden säilyttämisellä

jos kriteerinä on pelkästään omassa kunnassa säilyvän palvelun toteaminen lähipalveluksi niin silloin hallitus voi olla oikeassa

voimme kertoa että alempiasteiset tiet alkavat olla siinä kunnossa ettei siellä ainakaan huvikseen autoilla ajella

kun nyt ollaan menetetty perinteinen vientiteollisuus niin usein niin kuin edustaja skinnarikin olen huolissani tästä viennin edistämisestä

elämää ja asumista on myös kehä kolmosen ulkopuolella

pidetään tiestö sellaisessa kunnossa että myös julkisen liikenteen ulkopuolella asuvat pääsevät työnsä ja leivänteon ääreen

kysynkin että kun siellä vienninedistämismatkalla ministerin mukana on suuri liuta niin ovatko he sellaisia henkilöitä jotka ymmärtävät suomalaisen bisneksen teon

vaikka hallitus ohjelmassaan puhuu koko maan asuttuna pitämisestä niin näillä kaavailluilla kuntarakennemuutoksilla tätä tavoitetta lyödään selkeästi korville

me perussuomalaiset pidämme tärkeänä maamme tasapuolista kehitystä ja elämisen mahdollisuutta ympäri suomea

on esimerkkejä liitoskunnista joissa rakennusoikeutta rajoitetaan haja asutusalueilla ja näin pyritään keskittämään asukkaat mahdollisimman tiiviisiin keskuksiin

maaseutu tarvitsee kaupunkia ja kaupunkilaiset maaseutua missä meillä tuotetaan toistaiseksi ja saadaan vielä tuottaa viljaa lihaa ja maitoa

onko tämä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä

arvoisa puhemies

oikea johtopäätös hallitukselle olisi vetää koko hanke uudelleen valmisteluun ja ottaa kunta ja asukaskohtainen lähtökohta valmistelun pohjaksi

talousarviossa on kyse yhteisen kakun jakamisesta ja näin lainsäätäjänä ainakin minun mielestäni tämäkin hallitusesitys johtaa siihen että köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat

ei ainakaan ojalan laskuopin mukaan

toimintaympäristön muutos vaatii aina puolustusvoimien korkeaa toimintavalmiutta on se sitten kysymyksessä maalla merellä tai ilmassa

kannatan myös edustaja saarakkalan tekemää epäluottamuslause ehdotusta

mutta onko näin työministeri että tämä koulutus ja työpaikka eivät tänäkään päivänä vielä kohdennu vai mitä täällä on

ja kun on puhuttu näistä suurista hankinnoista niin onko mahdollista esimerkiksi yhteistyö on se sitten maavoimissa tai sitten näissä erilaisissa hornet torjuntahävittäjien korvaamismuodoissa

kielestä tuli kuntoutuksen ja opetuksen apuväline ja näin alettiin opettaa kursseilla esimerkiksi lasten vanhemmille viittomakieltä

nyt tämä esitys viittomakielilaiksi on tervetullut ja kuten täällä on sanottu lain tavoitteena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista muun muassa viittomakieltä käyttävän mahdollisuutta käyttää kieltä varhaiskasvatuksessa sekä oikeutta saada perusopetusta omalla kielellään ja viittomakielen opetusta etenkin perusopetuksessa

jos sieltä nyt kaikki lähtevät pois niin mikä on tämä afganistanin tulevaisuus loppujen lopuksi

valtion velkaantuminen jatkuu edelleen

palvelurakenteiden uudistaminen on juuttunut ja lähes ainut missä säästöjä syntyy on kuntien palvelujen leikkaukset kun valtionapuja on leikattu

muutosvaihe yleensä kysyy lisärahaa kun on rakennettava uutta ja samalla pidettävä vanhaa järjestelmää toimivana yli pitkän siirtymäkauden

se voi olla näitten suurten yritysten osalta mutta ei voi kaikista näin sanoa